näin ollen ammattihenkilöä ei voida yksilöidä riittävästi yksinomaan nimen perusteella

siksi lakiehdotuksessa laajennetaan tunnistetietoja ja ulotetaan rekisteröinti ja julkinen tietopalvelu syvälle yksityisyyden suojan ja perustuslain takaaman henkilötietojen suojan alueelle

kaivos ja maatyöläisten toimeentulo onkin itse asiassa romahtanut ja kapinoinnin ja monien väkivaltaisuuksien taustana ovat myös nämä yhteiskunnalliset tosiasiat

monet terveydenhuollon ammattilaiset ovat herättäneet perustellun kysymyksen yhdenvertaisuudesta

keski afrikan tasavalta on mahdollisesti maailman vähiten uutisoitu valtio

miksi saman tien ei säädetä lakia kaikkien eri ammateissa toimivien rekisteröinnistä tiedonsaannin parantamiseksi heidän ammattipätevyydestään

olisihan se kiva tietää miten pätevä valitsemani asianajaja on juttuani hoitamaan tai opettaja lapsiani opettamaan tai korjaamotyöntekijä autoani korjaamaan

puhemies

mihin tätä vain terveydenhuollon ammattilaisia koskevaa avointa rekisteriä tarvitaan

se jää sangen epäselväksi tässä lakiesityksessä

pahimpana muistamme keisariksi itsensä valinneen bokassan joka syyllistyi kannibalismiin syömällä oppositiojohtajan lihaa

hän toteaa kirjeessään

mielestäni esitys on pöyristyttävä

se vie terveydenhuollon työntekijöiltä viimeisenkin yksityisyyden suojan ja tekee monille ammatinharjoittamisen mahdottomaksi

hän määräsi myös noin sata lasta poltettavaksi kun he protestoivat pakollisiksi määrättyjen kalliiden koulupukujen ostamista vastaan heittelemällä kiviä bokassan saattuetta kohti

jo pitkään olemme eläneet tilanteessa jossa väkivalta ja sen uhka on monelle terveydenhuollon työntekijälle arkipäivää

siksi yhä useampi käyttää työssään vain etunimeään ja jopa esimiehet terveydenhuollossa suosittelevat puhelinnumeron muuttamista salaiseksi

jatkossa vähänkin pidempään työvoimakoulutukseen osallistuva työtön toteaa koulutuksen päättyessä olevansa erittäin matalan perusturvan ja toimeentulotuen varassa

tiedän tapauksia joissa aggressiivinen potilas on hankkinut tietoonsa häntä hoitavan henkilön puhelinnumeron ja ruvennut uhkailemaan paitsi työntekijää myös hänen puolisoaan ja lapsiaan

siitäpä on sitten kaikkien näiden toimeentulovaikeuksien keskellä kannustavaa yrittää etsiä työtä

yleisesti uskotaan että keski afrikan tasavalta toimii merkittävänä sotilastukikohtana ranskan laajemmille strategisille francafrique pyrkimyksille

jos laki säädetään se tulee vähentämään terveydenhuollon ammattien vetovoimaisuutta ja sitä kautta pahentamaan työntekijäpulaa

ranskan tavoitteena on hallita aluetta ja varmistaa luonnonvarojen saanti niin tsadissa sudanissa etelä sudanissa kongon demokraattisessa tasavallassa kuin keski afrikan tasavallassa

arvoisa herra puhemies

hyvät edustajatoverit

kevätkaudella käsittelimme muutoksia sähköisen viestinnän tietosuojalakiin ja yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin

molemmat muutokset ajavat kymmeniätuhansia nyt ansioturvalla olevia työttömiä työmarkkinatuen varaan enkä voi kyllä parhaalla tahdollakaan yhtyä sakn eläkkeelle siirtyneen puheenjohtajan lauri ihalaisen ylistyspuheeseen jonka hän käytti tammikuisesta sosiaalituposta jonka osasia molemmat heikennykset ovat

kysymys oli tuolloin sähköpostiviestien työnantajakontrollin lisäämisestä postien lähettäjien ja vastaanottajien sekä lähetysaikojen tunnistetietojen seulonnasta

keski afrikan tärkeimpiä luonnonvaroja ovat timantit ja kulta ja tietenkin metsät

suojattava hyvä työntekijöiden oikeuksien kaventamisen kustannuksella oli näissä lakimuutoksissa mikäpä muu kuin yrityssalaisuuden suojaaminen

sen jälkeen heikennykset on todella myönnetty mutta edelleenkin hyväpalkkainen kolmikantaeliitti vakuuttaa että lakimuutosten kanssa voidaan elää ja että ne muodostavat kokonaisuuden

toinen muutos työntekijöiden yksityisyyden suojasta annettuun lakiin tehtiin kun työnantajien oikeuksia saada käsitellä työnhakijaa ja työntekijää koskevia luottotietoja laajennettiin

me tiedämme kuka täällä elää paremmin kuka huonommin

puhemies

ne kymmenettuhannet työttömät jotka näiden lakimuutosten ja laman seurauksena putoavat työmarkkinatuelle eivät todellakaan hakkaa käsiään tämän kokonaisuuden kunniaksi

selonteossa korostetaan monissa kohdin erittäin painokkaasti itse asiassa tekstistä mitattuna puolet koko selonteosta on tuota korostusta että kysymys on eun yhteisestä turvallisuus ja puolustuspolitiikasta

keski afrikan operaatio kirjattiin asiallisesti viime joulukuun eurooppa neuvoston päätelmiin ja siellä todettiin että eun kriisinhallinnan painopiste siirtyy nyt afrikkaan

samaa linjaa noudattaa nyt annettu lakiesitys terveydenhuollon keskusrekisteristä ja julkisessa käytössä olevasta internettietopalvelusta

kyllösen vaatimukseen täällä siitä että ilman oleellisia muutoksia ja tietojen väärinkäytön aukotonta ehkäisemistä ja muun muassa rekisterin tietopalvelun käyttäjien tunnistettavuuden varmistamista lakimuutoksia ei missään tapauksessa pidä hyväksyä

metallityöväen työttömyyskassa käsitteli kesäkuun viimeisellä viikolla jätettyjä ensimmäisiä hakemuksia ja pian ovat vuorossa varsinaiset ruuhkakuukaudet heinäkuu ja elokuu

mihin tätä kaikkea oikein tarvitaan

jonotusaika jatkuu ja vielä sitten kaiken lisäksi syksyn lomautukset ja lisääntyvät irtisanomiset lisäävät työttömien hätää ja ahdinkoa

karhuvaaran puheenvuorosta kuulevinani osavastauksia tähän kysymykseen

tilanne on täysin laiton

työttömät itse osallistuvat paitsi veronmaksajina myös työttömyyskassan jäseninä vakuutusmaksujen maksamiseen mutta tästä huolimatta työtön joutuu odottamaan neljä kuukautta ilman rahaa ilman että kukaan osallistuu niihin kuluihin ottaa vastuuta siitä vahingosta mikä aiheutuu kun tämä työttömyysvakuutusjärjestelmä ei toimi

olen aiemminkin arvostellut näiden kansainvälisten salassapitosopimusten valmistelua

siinä suomen on syytä olla tehokkaasti mukana

sitä on sävyttänyt hyvin muodollinen ote niin tämänkin sopimuksen kohdalla lähetekeskustelussa ja sen jälkeen sopimus lähetettiin ainoastaan hallintovaliokunnan käsiteltäväksi

tähän todellakin pitäisi saada pikaisia muutoksia ei kosmeettisia sellaisia mitä täällä säädettiin viime kevätkaudella ja ennen kesätaukoa vaan todellista työttömyysturvalain yksinkertaistamista ennen kaikkea tarvitaan

kuitenkin tässä olisi ollut erittäin hyvä tilaisuus myös paneutua näiden sopimusten ihmisoikeusvaikutuksiin ja erityisesti nyt kun hiljakkoin itse asiassa helmikuun alussa tuli julki avoimen yhteiskunnan instituutin raportti jos sa kerrottiin suomen olleen mukana yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu cian operaatiossa

se on sellaista saattohoitoa vaikka todellisia työllistämistoimia tarvitaan ja niitä ei hallitus esitä budjetissa eikä ole esittänyt myöskään tässä telakkakriisissä

nyt tällä esityksellä lisätään rönsyjä erilaisia korotuksia korotustasoja erilaisia määräaikoja erilaisia ikärajoja ja niin edelleen

ja koko ajan hidastuu työttömyyskassojen kyky toimia ja toteuttaa meidän lainsäädäntöämme niin työttömyysturvalakia kuin myös työttömyyskassalakia

raportissa kritisoidaan suomen perusteluja joiden mukaan lennot olivat siviililentoja yhtä lukuun ottamatta eivätkä liittyneet laittomaan toimintaan

sähkeen mukaan lyyra sanoi yhdysvaltain suurlähettiläälle että suomen hallitus ei halua tehdä raportista suurta numeroa

edustaja kauma piti täällä ihan hyvän puheenvuoron mutta eräs asia josta en ole hänen kanssaan samaa mieltä mikä on täällä myös monissa muissa puheenvuoroissa tullut esille on se että kysymys olisi jostakin yhteisestä eurooppa projektista jossa on oltava kiltisti mukana kun vaihtoehtoja ei ole

tällaisia kysymyksiä olisi ollut erittäin tärkeä tämän sopimuksen yhteydessä käsitellä aivan samoin kuin myös silloin kun täällä oli käsittelyssä kysymys euroopan unionin ja naton vastaavanlaisista sopimuksista

todellisuudessahan me keskustelemme nyt eun huippukokouksen tuloksista ja siellä oleellista oli euroopan oikeistopuolueiden äskeisessä kokouksessa sovittu merkelinsarkozyn toimenpidepaketti ja se vie uusliberalistisen kuristuspolitiikan tietä yhä syvemmälle ekpn väärän rahapolitiikan korpeen

tällä perusteella toivon ja esitän että tämä asia lähetetään puolustusvaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan käsittelyyn lausuntoa varten

minusta on tärkeää että vain aidot kansalliset turvallisuussyyt voivat olla peruste turvallisuusluokitellun tiedon salassapidolle

tämän lakiesityksen kannustavuusvaikutuksesta olen kyllä täysin eri mieltä

muun muassa tämä koulutustukeen tehtävä heikennyshän suoranaisesti johtaa siihen että työntekijä joka menettää työnsä ja samalla työllistävän ammattinsa joutuu uudelleen kouluttautumaan ja vähän meillä on sellaisia kokonaan uuteen ammattiin johtavia koulutusohjelmia jotka ovat lyhyempiä kuin kaksi vuotta

euroopan parlamentti antoi viime syyskuussa päätöslauselman jossa se edellyttää että naton kolmansien maiden ja euroopan unionin ja jäsenmaiden välisissä sopimuksissa ja yhteistyössä kunnioitetaan perusoikeuksia ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia

käytännössä työtön joka on jonkin aikaa työttömänä ja saa sitten työvoimakoulutuksen putoaa perusturvan varaan ja on todella siinä noidankehässä silloin kun ehkä koulutuksesta valmistuu

arvoisa herra puhemies

kysymys on siitä onko spekulatiivisten tuottojen suurten tuottojen tavoittelu sellaisten riskien ottamisen arvoista joka vaarantaa eläkejärjestelmän

itse asiassa nämä samat tahot valmistelevat lainsäädännön ilman julkista poliittista keskustelua ilman että eläkkeiden maksajat rahastojen kartuttajat saavat tehdyistä päätöksistä ja niiden vaikutuksista edes välttävästi ymmärrettävää tietoa

nytkin epäilen että keskivertokansanedustajalla ei ole mitään mahdollisuuksia arvioida lakiesityksen hyvyyttä tai huonoutta sen verran tiukkaa matemaattis tilastollista tavaraa näyttää olevan eläkelaitosten vakavaraisuusmekanismin perustelujen takana

siksi lakiesitysten kriittinen ja kansantajuinen avaaminen asiantuntijoiden avulla olisi demokraattisen käsittelyn kannalta aivan ehdoton edellytys

muun muassa sosiaali ja terveysministeriön vuodenvaihteessa eläköitynyt vakuutusosaston ylijohtaja tarmo pukkila arvosteli julkisuudessa mekanismia ja piti sitä vääränä siksi että se perustuu normaalijakauman olettamuksiin

herra puhemies

jos siirtyisimme riskien totuudenmukaisempaan arviointiin se johtaisi nykyistä korkeampiin vakavaraisuusvaatimuksiin ja sitä eivät yksityisesti omistetut ja hallitut eläkeyhtiöt halua

eikö valiokunnan olisi pitänyt vähintäänkin nyt edellyttää että hallitus sisällyttää lainsäädännön seuraavassa tarkistusvaiheessa esityksiinsä sellaisen vakavaraisuusmallin joka reagoi totuudenmukaisesti talouden suhdanneluontoisiin muutoksiin sekä finanssisysteemin kriisiytymisestä johtuviin ääritilanteisiin niin että työeläkelaitosten vakavaraisuus olisi riittävä ilman poikkeuslakitarvetta

arvoisa herra puhemies

jatkan vielä oppisopimuksesta

mutta vielä oppisopimusten luonteeseen ja niitä kohtaan kohdistuviin muutospaineisiin lähinnä työnantajien taholta

siinä todettiin että pohdinnan alla on pyrkimys muuttaa oppisopimussuhteita ja viedä niiden työsuhteen status ja asema työehtojen osalta

haastattelussa viitattiin eurooppalaisiin esimerkkeihin

onko näissä pohdinnoissa perää

säätämällä poikkeuslain eduskunta pelasti yksityisten eläkeyhtiöiden vakavaraisuuden sallimalla keinottelusijoitusten heikentämien taseiden kirjanpidolliset korjaukset

olisin odottanut että sosiaali ja terveysvaliokunta olisi asettanut mietinnössään ehtoja lain voimassaolon jatkamiselle ja kirjannut myös näitä tiukkoja ehtoja itse lakiin

annetaan siis lisää vapauksia käyttää sijoitusvaltaa työntekijöiden eläkerahoihin ja myös osakkeiden omistukseen perustuvaa omistajavaltaa

menettelyä ja poikkeuslain jatkamista on arvostellut muun muassa sosiaali ja terveysministeriön vakuutusosaston vuodenvaihteessa eläkkeelle siirtynyt ylijohtaja pukkila

asiakashyvitystä ei tulisi maksaa niin kauan kuin poikkeuslaki on voimassa ja hyvityksiä ei myöskään tulisi maksaa ennen kuin vanhuuseläkerahastoihin on palautettu se runsas miljardi joka poikkeuslailla rahastoista otettiin eläkelaitosten vakavaraisuuden pönkittämiseksi

tämän päivän helsingin sanomat toi minusta varsin konkreettisesti esille ne riskit jotka sisältyvät myös varmoina kohteina pidettyihin valtioiden velkakirjoihin

vielä paljon mittavammat ovat osakesijoitusten riskit

finanssikriisi on muuttanut tilannetta aivan radikaalisti

on selvää että poikkeuslain jatkaminen ilman tiukkoja ehtoja merkitsee vihreää valoa toimia niin kuin tähänkin saakka on toimittu

ajattelin vielä näin myöhäisinä hetkinä käyttää puheenvuoron kun luin mediasta hallituksen taholta kiistettiin

turhaa ei eläkepoliittisessa keskustelussa ole jatkuvasti tukku samaan maaliin tähtääviä kestohankkeita

eläköitymis ikää pakotetaan ylös työkyvyttömyyseläkkeelle pääsyä vaikeutetaan ja indeksin korjaamisesta ei ole todellakaan puhuttu vaalilupausten jälkeen

tänään kansaneläkelaitoksen päivittämässä tiedotteessa todetaan

minun mielestäni imfn ja eurooppalaisten kriisirahastojen välillä ei ole suurtakaan eroa

arvoisa herra puhemies

vastustan lain hyväksymistä ilman selviä eläkeyhtiöitä velvoittavia ehtoja eläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan suurempaa läpinäkyvyyttä ja tehokkaampaa yhteiskunnallista valvontaa

niin imfn kuin tämän merkozy paketin tarkoittama talouskuri on aivan yhtä häikäilemätöntä ja kovaa pienituloisten kannalta

siksi poikkeuslain jatkaminen ilman ehtoja on vastuutonta

siksi ehdotan lakiesityksen hylkäämistä

ne ovat finanssipääoman suursijoittajien ja keinottelijoiden puolella

kansaneläke takuueläke perhe eläke rintamalisä sotilasavustuksen perusavustus vammaistuet työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki sekä sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahat

puhemies

puhemies